meillä oli edellisellä eduskunnalla hallituksen esitys hyvin pitkällä esityksen muodossa eduskunnan käsittelyssä

siinä on muun muassa arvioitu sitä mikä merkitys on palvelujen tarpeeseen normaalilla luonnollisella itse kullekin meistä joka päivä tapahtuvalla ikääntymisellä ja sitten sillä onko ollut syntymästään asti sokea tai onko ollut syntymästään asti erityisten palvelujen piirissä

jos pienten lasten kotihoidon tuen ikäraja lasketaan kolmesta kahteen ikävuoteen se merkitsee tuhansien lasten pakkosiirtymistä kotihoidosta kunnalliseen päivähoitoon

jatkuvan seurannan toisen ihmisen lähelläolon sen että ei pääse tapahtumaan mitään sellaista että ihminen vahingoittaa itseään

mutta toisaalta on tärkeää myös se että lääkäriin pääsy on mahdollista jono on mahdollisimman lyhyt jos jotain sattuu kuntoutus toimii ja ikääntyvän väestön palvelut kaiken kaikkiaan ovat sellaiset että se turvallisuudentunne joka elämiseen ja asumiseen tarvitaan on olemassa

arvoisa rouva puhemies

tuhansien perheiden oikeutta valita oman perheen tarpeisiin soveltuva päivähoitomuoto murennetaan vakavalla tavalla puhumattakaan kuntien varhaiskasvatuksen ahdingosta kokonaisuudessaan

kahden viikon sisään on tullut uutisissa tieto jossa on kerrottu että niitä asioita jotka siellä indeksin sisällä ovat muutetaan vastaamaan paremmin nykypäivää sitä mitkä ovat ne asiat joitten perusteella indeksi lasketaan

toinen pykälä joka perustuslaissa on joka on se johtotähti jolla viedään eteenpäin asioita on että ihmisellä olisi rahapussin paksuudesta ja kotipaikasta ja myös äidinkielestä riippumatta palvelut saatavilla silloin kun niitä palveluja tarvitsee

hallitus on tehnyt päätöksensä asiakasmaksujen nostamisesta terveydenhuollossa kuitenkin niin että tuo ratkaisu huomioi kaikkein eniten sairastavat

sompa ja anto kuusikymmentäyksi ei kolmekymmentäseitsemän tyhjää poissa yksi